lakiehdotuksen

ne ottavat markkinoilta sitä paperia mikä siellä näyttää olevan edullisinta ja sellaista ohjausvaltaa valtiolla ei ole että se määrää toimijat yksittäiset markkinatoimijat mistä esimerkiksi paperi pitää ottaa valitettavasti ei ole

asia

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

asia

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

asia

mitä tulee kreikka ja irlanti harjoitukseen niin ed

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

rajamäki te olette ollut näitä suomen euroonviejiä ja niitten pelisääntöjen asettajia joiden perusteella ne ongelmat nyt ovat käsissä

asia

se siitä

asia

asia

monien toimien myös valtiovallan toimesta rakennettujen toimien ansiosta ollaan pääsemässä tähän

kuitenkin hän sanoi kun hän kertoi mitä tämä laki ja mihin kaikkeen se voi vaikuttaa hän mainitsi sanatarkasti

ensinnäkin me kaikki tiedämme että sotien runnoman euroopan johtajat oivalsivat että uusien sotien välttäminen ja taloudellisen menestyksen saavuttaminen vaatii euroopan maiden ja kansojen välillä paljon enemmän yhteistyötä

asia

niin kuin edustaja myllykoskikin tässä toi esille eihän tässä ole mitään sellaisia esityksiä ei ensimmäistäkään sellaista esitystä ja niin poispäin

lakiehdotuksen

askel askeleelta integroituminen on syventynyt ja jäsenmaiden määrä kasvanut

millä liikennepuolella saadaan päästötöntä energiaa

asia

nyt se on lailla säädetty

ei muuta kuin prosenttia siitä nostamaan sitä kautta syntyy kysyntä ja myös tarjontaa markkinoille

unionin kehityskulku näitten vuosikymmenten aikana jos yrittää siitä löytää jonkun sellaisen punaisen tai vihreän langan voi todeta mielestäni näin on ollut jatkuvaa kisaa keskittävästä liittovaltiotiestä haaveilevien ja itsenäisten valtioiden yhteistyöstä menestystä hakevien eurooppalaisten välillä kisaa samanlaistumisen ja erilaistumisen voimaan uskovien välillä

asia

keskustelua ei syntynyt

raisu miinan keskustelu on lähtenyt asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan liikenne sen pitää olla no joo tähän suuntaan

ideaali yhteisistä sisämarkkinoista neljästä vapaudesta niiden takaajina yhteisistä eurooppalaisista arvoista jotka tunnistavat ja tunnustavat yhteiskunnallisen pluralismin yhteiskunnallisen monimuotoisuuden voiman on ollut tärkeä osa sitä eurooppaa joka menestymisen hedelmiä on tuonut ja niitä toden totta se on tuonut

keskustelua ei syntynyt

monet toimet yhteisessä euroopassa ovat kantaneet sellaista menestyksen hedelmää jolla on sekä aineellista sosiaalista että laajempaa poliittistakin etua ja hyvää ollut koko euroopan kannalta

toimissa yhteisten uhkien ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja noihin mahdollisuuksiin tarttumiseksi niin kuin esimerkiksi ulko ja turvallisuuspolitiikassa tai ilmastopolitiikassa yhteisissä tutkimushankkeissa toiminnassa esimerkiksi sellaisten asioitten kuin vaikkapa kemikaalivalvontaan liittyvien asioitten ja monien muiden vastaavien asioitten tiimoilta yhteistyön saavutukset ovat kiistattomia niistä me kaikki hyödymme

asia

jos niitten menetysten joita on tullut yhteistä nimittäjää yrittää tunnistaa viime kädessä kysymys niissä on nimenomaan samanlaisuuden ja samanlaistumisen ja liittovaltioistumiskehityksen innosta ja innokkuudesta

sillä tiellä otetut ylipitkät askeleet ovat tuottaneet niitä vaivoja ja ongelmia joiden kanssa me koko eurooppa tällä hetkellä olemme ja elämme

yhteinen eurohanke niin erilaisten euroopan maiden yhdentäminen saman rahapolitiikan piiriin on ollut hanke joka on tuottanut suuren osan niistä vaikeuksista joiden kanssa me tällä hetkellä elämme

niin ikään moninaisen tällaisen tarpeettoman sääntelyn uskon siihen että kun tarkkaan kaikki brysselistä käsin säädetään yhtenäistetään erilaisuuden sijasta syntyy jotain lisäarvoa ja hyvää tulokset tiedämme ja tunnemme kaikkena sinä byrokratiana mitä me ympärillämme näemme

no virke loppuun

joo että perussuomalaisilla olisi kykyä tulla kannattamaan tällaista periaatetta että verot tulevat maksukyvyn mukaan

edelleen ajatus siitä että entistä enemmän pitää euroopan sisällä eurooppalaista normistoa muuttaa ohjeellisesta normistosta määrääväksi imperatiiviseksi normistoksi saa kaiken aikaa lisää sanansijaa ja valtaa

siis tämä käytännössä näkyy esimerkiksi siinä että entistä vähemmän on direktiiviä siis ohjeellista lainsäädäntöä ja entistä enemmän suoria asetuksia sellaisia eurooppalaisia päätöksiä mitkä pitää ottaa suoraan sitten kansalliseen lainsäädäntöön

ja kaiken lisäksi euroopan unionin yhteiseen kompetenssiin on otettu sellaisia asioita jotka pitäisi itse asiassa hoitaa jäsenmaitten itsensä toimesta

yritän väittää ja pohdiskella tätä asiaa näin että viime kädessä näitten ikään kuin tällaisten perussuuntien välisestä kisasta kaiken aikaa on ollut kysymys ja on tänä päivänäkin kysymys

tämä selonteko ja kyllä jonkun verran tuo mietintökin jättää nyt avoimeksi sen kysymyksen kummalla puolella ihan selvästi ja kirkkaasti suomi tässä on

vähän aikaa sitten ei ole kuin muutama kuukausi siitä sekä euroopan parlamentin presidentti van rompuy että niin sanottu blue print paperi neljän niin sanotun viisaan eurooppalaisen paperi toivat julki omat ajatuksensa siitä millä tavalla tällä keskittämisen samanlaistumisen tiellä euroopan tulee ottaa paljon pitemmälle meneviä ja vieviä askeleita

arvoisa puhemies

kaikkiin liittyy ainakin jonkunmoinen riski terveysriski ja jopa muunkinlaisia riskejä vielä vakavampia riskejä ympäristöriskejä ja vastaavia

ylipäänsä tuulivoiman rakentaminen ei kannattavasti tapahdu niin että on mylly siellä toinen täällä vaan nämä esimerkit maailmalta kertovat että silloin kun ne ovat puistoja useampien myllyjen alueita myös se kustannustehokkuus on siinä parempi

ydinlaitosten rakentaminen ja ydinenergian tuotanto ovat ehkä yksi kaikkein tiukimmin säädeltyjä toimintoja suomessa

oinonen nyt nähdä mitä kello on lyönyt maailmanlaajuisessa ilmastokysymyksessä

suomen hallitus ei selonteossa ota kyllin selvää kantaa miten se suhtautuu näihin integraatiota syventäviin linjauksiin

ydinenergian käytön on eduskunnan säätämän lain mukaan oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmiselle ympäristölle tai omaisuudelle

suomella on oma vastuu ilmastokysymyksestä ja me olemme astuneet kantamaan sitä omaa vastuuta yhdessä muun euroopan unionin ja kaikkien valistuneitten maailman maiden kanssa

mitä siihen tulee että samalla toimijalla olisi samanaikaisesti laajalla alueella suomessa monopoli sen alueen johonka rakennetaan omistajana ja sitten samaan aikaan itse myöskin operatöörinä en pidä sitä henkilökohtaisesti kovin hyvänä

toisaalla euroopassa englannin pääministeri cameronin johdolla on saanut nimenomaan jalansijaa sitten tämä erilaisuudesta voimansa saava eurooppalainen yhteistyö jossa tunnistetaan ja tunnustetaan eri maiden erilaisuudet niistä syntyvä voima sen yhteisen eurooppalaisuuden menestymiselle

verrattuna kuitenkin siihen miten fossiilisten polttoaineitten riskit realisoituvat ne eivät ole riskejä jotka kenties joskus realisoituvat vaan ne realisoituvat joka päivä kaiken aikaa

ydinvoimaa ei ole haluttu jättää markkinoiden ratkaistavaksi vaan toimintaa valvotaan useiden viranomaisten taholta

kymmenien miljoonien ihmisten ennenaikainen kuolema on periaatteessa seurausta siitä liiallisesta fossiilisten polttoaineitten käytöstä mitä maailmassa käytetään

vähintään pitäisi kyllä mielestäni siinä tilanteessa tehdä niin että metsähallitus pitäisi yhtiöittää erillisiksi yhtiöiksi ja palomuuri siihen väliin rakentaa niin että metsähallituksen omistama yritys olisi tasavertaisessa asemassa kuin ne muut kaupalliset yrittäjät jotka vuokraavat kohtuullisen hyvällä hinnalla metsähallitukselta näitä alueita

lopetan sanomalla näin että en suinkaan kaikessa kannata sitä mitä cameron kumppaneineen on esittänyt mutta kannatan sitä ajatusta että euroopan menestymisen voima sittenkin on jatkossa enemmän yhteistyössä mutta erilaisuuteen pohjautuvassa ja erilaisuuden voimasta ikään kuin menestyksensä saavassa eurooppalaisessa yhteistyössä

kuitenkin silloin kun puhutaan suomeen tapahtuvasta rakentamisesta niiden normien pohjalta mitä meillä on mitä suomi ensinnäkin osana kansainvälistä yhteisöä täyttää ja mitä se sitten itse vielä soveltaa omassa kaikessa sekä rakentamisessa että tuotannossa voimme puhua maailman turvallisimpiin ehdottomasti turvallisimpiin kuuluvasta tuotannosta meillä

tästä syystä tietysti olisi toivottavaa että meilläkin katsottaisiin totuutta silmiin ja kerrottaisiin asiat näiltä osin niin kuin ne ovat ihmetellään muutoin lumikasan suuruutta siitä riittää puhetta moniin eri pöytiin

jotenkin tähän tapaan vähintäänkin pitäisi organisoida muutoin ei ehkä tämä juttu toimi

ydinvoiman rakentamisen poliittinen prosessi on meillä siis äärimmäisen vahva

arvoisa puhemies

ensinnäkin laitoksen sijaintikunnalla on veto oikeus hankkeen toteuttamiseen alueellaan

arvoisa puhemies

siltä varalta että jotain kuitenkin sattuu siihen liittyen täällä äsken käytettiin puheenvuoroja jotka eivät ehkä olleet joka suhteessa ihan kohdallaan

tiusanen edellä sanoi tämä päästökauppa eurooppalainen päästökauppajärjestelmä johonka muuten eräät muut maat ovat tulossa nyt vähitellen mukaan tämän sukuisten toimien kautta on iso asia

toiseksi valtioneuvoston on katsottava ydinlaitoksen rakentamisen olevan yhteiskunnan kokonaisedun mukaista

ensinnäkin meillä on suomessa ydinjätehuoltolaki joka määrittelee sen millä tavalla alan toimijoiden on rahoitettava ja rahastoitava varoja erilaisten nimenomaan jätteenhuoltoon loppusijoitus mukaan lukien liittyvien asioitten hoitamiseksi

ellei se sitä ole lupaa ei voida myöntää

mitä on tapahtunut sen jälkeen koska olin jo viime vaalikaudella esittämässä uusia lupia ja nyt tässäkin periaatteessa suhtaudun tähän positiivisesti

kolmanneksi päätös on annettava valtioneuvoston toimesta viipymättä eduskunnan tarkastettavaksi

yksinkertaisesti minun ydinvoimavastaisen kantani nujersi se totuus että jos me haluamme vastata maailmanlaajuiseen ilmastokysymykseen täällä suomessa meidän on silloin kerta kaikkiaan ajettava alas omaa päästöllistä energiatuotantoa erityisesti sähkön osalta ja sen lisäksi vielä toimittava niin että me emme tänne tuo muista maista siellä joko ydinraaka aineilla tai päästöllisillä raaka aineilla tuotettua sähköä